nyt järjestelmä on monessa mielessä murrosvaiheessa omistussuhteisiin kaavailtujen muutosten vuoksi ja aloituspaikkojen vähentämisen vuoksi josta täällä on tänään jo ollut puhetta

se antaa raamit lain turvan sekä pelisäännöt tehtävälle työlle

heille itselleen olisi varmasti hyväksi että tulisi tällainen lisääntynyt lainkunnioitus ja siinä mielessä erilaisia toimenpiteitä tarvitaan

moniammatillista yhteistyötä pitäisi lisätä ja saada kaikkia tällaisia inhimillisiä ulottuvuuksia syvennettyä jotka tasoittaisivat sitten näitä lähtökohtaeroja

biopankkien kautta ymmärrämme enemmän ihmisestä ja ihmiselämästä mutta samalla tulee kuitenkin muistaa että ihminen on muutakin kuin biologinen olento ja enemmän kuin geeniensä summa

tiedekorkeakouluissa ollaan jatkamassa yliopistoindeksin leikkaamista aikana jolloin juuri on viety läpi tämä yliopistouudistus

on todellakin hieno asia että tässä talossa kannetaan vakavaa huolta turvallisuudesta eikä katsota läpi sormien

että tämä nyt tehty lakiesitys ei ole viimeinen sana vaan todella käynnistetään toimenpiteet ja pyritään siihen että yksinkertaistamalla menettelyjä ja toimintatapoja saadaan hyvää lainsäädäntöä vastaisuudessa tämän tärkeän tavoitteen toteuttamiseksi

haluan kuitenkin sanoa että eilen kaupunginvaltuuston kokouksessa kuopiossa vihreät olivat kannattamassa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamista

tämä indeksin leikkaus on kuin kylmä suihku erityisesti niille jotka toiveikkaasti suhtautuivat tähän uudistukseen niitäkin sentään oli

kansalaisten keskuudessa olevan turvattomuuden tunteen lisääntyminen on perusteltua ja aiheellista ja se tulee ottaa vakavasti

toki monet voivat mennä shoppailemaan jos varallisuutta on viettää sillä tavoin sunnuntaipäivää mutta myös tällä tavoin yhteiskunnan eriarvoistuminen näyttäytyy kun kaikilla ei ole varaa shoppailuun ja sitten muita vapaa ajanviettomahdollisuuksia on vähemmän kun julkisia palveluita on karsittu

biopankkien toiminnan kautta edistetään hyvää elämää niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta

vaikka sanotaan että tikulla silmään sitä joka menneitä muistelee ja kun puhutaan tässä että suomi on it teknologiassa nimenomaan julkishallinnossa jäänyt jälkeen niin kyllä yksi merkittävä osa sitä on että valtion tietokonekeskus ajettiin alas ja oma osaaminen hävisi ja sen jälkeen on oltu riippuvaisia markkinavoimista

lähes yksimielisyys tässä salissa on myös siitä että maakuntien yli on kävelty

perustellusti on oltu huolissaan tietoturvaan liittyvistä kysymyksistä ja ylipäätänsä tutkimuseettisistä kysymyksistä

niitä ei ole kuultu

suunnitelma yliopisto ja ammattikorkeakoulujen valtakunnallisesta yhtenäisestä hakujärjestelmästä on myös mittava hanke

mutta todellakin on oltava huolissaan äänestysprosentin kehittymisestä erityisesti alueilla joita tämä vaalipiiriuudistus koskee

ei voi olla oikein että yksilön oikeudet ja ihmisarvo uhrataan kaupallisuuden ja epäeettisen tutkimuksen alttarilla

siirryttiin konsulttidemokratiaan joka on osannut rahastaa

kyllähän viime kaudella tehtyjen linjausten tulokset näkyvät

täällä joissakin puheenvuoroissa sanottiin että ei ole nykyaikaa enää se että olisi kollektiivinen vapaapäivä että vapaapäivähän voi olla mikä tahansa

tämä on nytkin haaste että näin ei käy kun puhutaan hallitusohjelmassakin voimakkaasti digitalisaatiosta

paljon esitetään esimerkiksi liikenteeseen liittyen kritiikkiä mikä on seurannut siitä että liikkuva poliisi lakkautettiin

siksi on tärkeää että myös valiokunnat vielä tarkasti ruotivat tätä lakiesitystä joka on hyvä ja välttämätön

tämä hallitus niin kuin kertoo äskeinenkin esitys jota käsittelimme henkilökorttiasia koettaa kaikin keinoin parantaa

hyvä uutinen ei myöskään ole mitä tänään on uutisoitu että valtiovarainministerin julkict osaston työilmapiiri on tulehtunut ja selviä kriisiytymisen merkkejä siellä on työtyytyväisyysbarometrissa mitattu

tämä entisestään kaventaa äänestäjien valinnanvapautta

kun on kysymys akateemisesta tutkimuksesta niin täytyy rossille sanoa että nyt kyllä rossi on mennyt intellektupuurot ja intellektuvellit sekaisin

arvoisa puhemies

usein puhutaan eläkkeestä myöhennettynä palkkana mutta niin kuin tässä on jo eräissä puheenvuoroissa tullut ilmi niin meillä on yhä kasvava joukko erilaisia ihmisryhmiä joille sitä myöhennettyä palkkaa ei yksinkertaisesti kerry

paitsi että tällaisia yhteisiä vapaapäiviä eri kulttuureissa on ollut maailman sivu maailmanhistorian halki niin tällaiset asiat ovat myös yhteiskuntaa koossa pitäviä ja eheyttäviä asioita ja tällaisia eheyttäviä ja koossa pitäviä asioita tällaisena aikana jolloin niin monella tapaa vedetään eri suuntaan ja elämä on monin tavoin rikkonaista tällaisia yhteisöllisyyttä vahvistavia elementtejä me todella tarvitsemme

jos tehdään epäonnistuneita valintoja jostakin syystä opinnot keskeytyvät tai ei voida niitä aloittaakaan niin nuoret ovat vanhempiensa kukkarolla

tämä on ihan oikea linjaus kiristyvän talouden aikana

olemme historiallisessa tilanteessa on orastava käänne kahdeksan laihan vuoden jälkeen

puhutaan siitä että ei tätä asiaa ruveta raskaalla koneistolla valvomaan tai että nykytilanne ei muutu hyvä näin

on periytyvää työttömyyttä on juuri pakkoyrittäjiä erilaisissa vapaissa ammateissa työskenteleviä ihmisiä ja niin edelleen joilla yksinkertaisesti ei kerry sellaista summaa

ei myöskään ole viisasta että ollaan opiskelevinaan vaikka vuosi ammattikorkeakoulussa mutta tuon vuoden pääsisältö onkin tiedekorkeakoulun pääsykokeisiin valmistautuminen

arvoisa herra puhemies

meillä on kuopiossa ja itä suomessa myös alan korkeaa osaamista jota ei ole riittävästi vielä noteerattu ja huomioitu

edustaja rehula aivan oikein sanoitte että nyt on hyvä tilanne vielä kun työttömyys on alhaalla

arvoisa herra puhemies

se helmikuun päivä jolloin tästä selonteosta käytiin lähetekeskustelua oli oikeastaan varsin dramaattinen

yhtäältä puhutaan että miksi suomalaiset ovat sellaisia pikkutarkkoja jotka tunnontarkasti noudattavat eun määräyksiä

viro lähti rakentamaan järjestelmää tyhjästä vuonna nolla

kaikki tämä viivästyttää ja viime kädessä häviäjänä on lääkkeitä tarvitseva suomalainen ihminen sairas ihminen

talvivaara ei pelkästään ole suuri tragedia vaan talvivaara on myös pilannut koko kaivosteollisuuden maineen

en halua maalata kauhukuvia mutta pahoin pelkään että syksyllä ollaan jo siinä tilanteessa että lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi ja silloin olemme näidenkin asioitten kanssa aivan toisessa tilanteessa jos työttömyys räjähtää suuresti käsiin

on totta että tarvitaan myös ennakkoluulottomuutta ja uutta ajattelua pääsykoekriteereihin ja sen vallan tulee jatkossakin olla korkeakouluilla itsellään

tämä pitkittyessään johtaa siihen että tästä tulee tikittävä aikapommi meillä kasvaa joukko joka on entistä riippuvaisempi sosiaalihuollon toimeentulotuen palveluksista

kaivosteollisuus olisi kuitenkin työllistävä tulevaisuuden ala monessa mielessä mutta talvivaaran takia tämän teollisuudenalan maine on nyt niin heikoilla

ja en voi olla näkemättä yhteyttä näillä kahdella asialla enkä voi olla näkemättä yhteyttä myös sillä että pääjohtajan ero ja kaavailut metsähallituksen liiketoimintojen yhtiöittämisestä liittyisivät toisiinsa

uskon kyllä niin että se että me olemme saavuttaneet nykyisen kaltaisen oikeudenmukaisen yhteiskunnan hyvinvointiyhteiskunnan on perustunut myös pitkälti siihen että on oltu lainkuuliaisia

tulisiko sisäänpääsykriteereissä kuitenkin opintoalasta riippuen huomioida myös heikommin koulussa menestyneiden mahdollisuudet joilla olisi asianomaiselle opintoalalle korkea motivaatiotaso

yhtä lailla puhutaan aivan oikein että työhyvinvointiin pitää panostaa lisää mutta yhtä lailla on luotava mekanismeja jotta työkyvyttömyyseläkkeeltä voitaisiin edes osa aikaisesti palata työelämään

kokonaisuutena on tärkeää että kun tässä laissa annetaan raamit ja pelisäännöt on muistettava että valvonnan täytyy aina toimia

mitä edustaja rehn valtio voisi tehdä tämän maineenhallinnan hyväksi ja kaivosteollisuuden alalla uskon vahvistamiseksi

uskon siihen että mikäli tästä lainkuuliaisuudesta pala palalta luovutaan ja otetaan sellainen asenne että eiväthän ne muuallakaan euroopassa eu lakeja noudata niin tällä on demoralisoiva vaikutus ja se rapauttaa meitä elämän eri alueilta kansakuntana

lisäksi toivoisin vastausta tähän edustaja essayahin ja henrikssonin tuomaan maatalouden ahdinkoon

missä vaiheessa tämä hanke johon me perussuomalaiset suhtaudumme äärimmäisen kriittisesti metsähallituksen liiketoimintojen yhtiöittämisestä metsäomaisuuden siirtämisestä osakeyhtiölle niin missä vaiheessa tämä hanke on menossa

kaiken lähtökohtana tulee olla ihmisen kunnioittaminen ja yhteisen hyvän rakentaminen

ei se kauppa siihen nyt yksin ole vaikuttamassa mutta kyllä sillä keskeinen merkitys on myös ihmisten vapaa ajan vietossa viitaten juuri tuohon että muita vapaa ajanviettomahdollisuuksia on karsittu

tällaisia kiintiöitä voitaisiin puolivakavissaan tai puolileikillisesti epävirallisesti kutsua vaikkapa kutsumustietoisten tai rupusakkien kiintiöksi

mutta tämän esityksen seuraukset voivat olla todellakin karmaisevat

voittajia tulevat olemaan monikansalliset kuljetusyhtiöt jotka saavat entistä suurempia paloja haltuunsa

yrittäjien jaksaminen edelleen erityisesti yksinhuoltajien ja muiden kaupan pienipalkkaisten työajat työn ja vapaa ajan työn ja perhe elämän yhteensovittaminen

suomalainen pienyritteliäisyyteen perheyritteliäisyyteen perustuva järjestelmä asteittain sammuu maastamme

tämä lakiesityskokonaisuus on linjassa hallituksen suomi osaavimmaksi kansakunnaksi hankkeen kanssa

viime vuosina on hoettu mantran tavoin näistä yliopisto ja korkeakoulu uudistuksista puhuttaessa nopean valmistumisen tärkeyttä

arvoisa puhemies

mutta sitten taas toisaalta jos tätä keskustelua halutaan käydä eettisellä tasolla kuka voi olla tuomitsemassa sitä tai olla sitä vastaan että joku nuori opiskelija saisi lisätuloja ja työkokemusta sunnuntaityöskentelyn kautta

tämä vahvistaa meidän koulutuksen tasa arvoisuutta ja korkeatasoisuutta mutta ihmettelen sitä että suuresti arvostamani asiantunteva ministeri on kuitenkin lähtenyt tähän kokoomuslaiseen uusliberalistiseen ajatteluun mukaan että korkeakoulun muodon pitää olla osakeyhtiö

edustaja gustafsson katsoo nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista aivan liian vaaleanpunaisten silmälasien läpi

kuka siitä hyötyy

ei ainakaan hyötyjä välttämättä ole se nopeaan valmistumiseen pyrkivä opiskelija

toki kysymyksessä on hieno kunnianhimoinen tavoite mutta tulokset ovat siihen nähden valitettavan laihoja ja ennen kaikkea alueelliset erot nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisessa ovat liian suuria

mutta eniten minulle on henkilökohtaisesti vastenmielisyyttä tullut alun pitäen tästä kauppojen sunnuntaiaukiolon laajentamisesta siksi että me entistä enemmän olemme menneet tällaiseen suorittamisen yhteiskuntaan emme osaa yksilöinä ja kollektiivina levätä

tämähän pitkän päälle johtaa siihen että tältä osin koulutusmaailma tulee pitkän päälle bisnespelureiden temmellyskentäksi ja kansainvaltaisen kontrollin ulkopuolelle

jossakin päin suomea esimerkiksi pohjois savossa on onnistuttu kohtuullisen hyvin mutta jossakin toisaalla taas ei

usein tällaisen taustalla on tietojen ja taitojen sekä arvojen erottaminen omiksi erillisiksi alueiksi

eikä riitä se että nuorelle saadaan hetkeksi jokin työpaikka on saatava jotakin kestävämpää

tällainen suorittamisen jatkuvan pingottamisen kulttuuri ei ole luova ja muutenkaan elämää ylösrakentava

tämmöinen hetken kestävä työpaikka tai työpajapaikka ei ole pahimmassa tapauksessa kuin het kellinen krapularyyppy joka ei todellisuudessa auta mitään

arvoisa herra puhemies

viime aikoina kansalaiskeskustelussa on paljon perätty yhteisöllisyyden ja yhteisökasvatuksen perään

tarkastusvaliokunta on todella tehnyt hyvää työtä ja nyt on äärimmäisen tärkeää että mietinnön ponnessa oleviin asioihin todella tartutaan ja saadaan välttämättömät korjaukset tähän asiaan

lapset ja nuoret ovat menettäneet paljon sellaista mitä tämän päivän lapset ja nuoret ovat menettäneet paljon sellaista mitä meillä oli

laajalti senaatti kiinteistöt instituutiona sanana on milteipä kirosana monien huulilla

monet asiat monimutkaisetkin asiat ovat lopulta yksinkertaisia

luottamusta ei ole

arvoisa herra puhemies

oli koulujen talonmiehet jotka olivat yhteisön jäseniä eräänlaisia yhteisökasvattajia lapsille ja nuorille turvallisia aikuisia aikuisen malleja joihin sai tukeutua

senaatti kiinteistöt on kuin eräänlainen renki joka syö isännän repusta

kokonaan toinen kysymys on sitten se miten nämä kannatettavat tavoitteet tulevat toteutumaan ottaen huomioon riittävätkö aika ja muut resurssit ja kyetäänkö antamaan riittävästi koulutusta

on häpeällistä mihin edustaja paatero jo viittasi että taideavustuksiin ei ole riittävästi rahoja kun kiinteistövuokrakulut vievät niin suuren osan

arvoisa puhemies

onko opetusministeriössä pohdittu tätä vaihtoehtoa että kouluissa kannustettaisiin palkkaamaan uudelleen talonmiehiä turvallisia aikuisia jotka ovat yhteisössä luotettavia aikuisia turvallisen aikuisen esimerkkejä

siinä missä oikeusvaltioperustan vahvistaminen on tärkeää tärkeää on myös koulutus

kysyn ministeriltä eikö osa kehitysavusta voisi tapahtua koulutusvientinä

arvoisa herra puhemies

äsken ministeri puhui ministerin tuskasta ja voi ymmärtää että sitä ministerin tuskaa on myös tämän lain toteutumisen yhteydessä ja sanon henkilökohtaisesti että tunnen suurta empatiaa ministeriä kohtaan

kun sosiaalihuolto muodostaa laajan ja moninaisen kokonaisuuden on äärimmäisen tärkeää että siihen liittyvä lainsäädäntö elää ajassa

tuotaisiin tänne kehitysmaista ihmisiä kouluttautumaan ammatillisiksi opettajiksi

he sitten omissa kotimaissaan kouluttaisivat ammatti ihmisiä rakentamaan ja ylläpitämään infrastruktuuria

aina on pyrittävä entistä enemmän ja syvemmin ennalta ehkäisevään työhön lisättävä ja lisättävä aina sitä vaikka ei tietenkään koskaan siihen täysin päästäisikään

mutta ihmettelen että tähän lakiin jätetään tai siihen voi mahdollisesti jäädä porsaanreikiä ihan sen vuoksi että lain perusteluissa käytetään konditionaalia

kyllä hallitukselle on annettava tunnustus ja onniteltava ministeri huovista että näin hallituksen loppusuoralla tämmöinen lakiehdotus on saatu tähän vaiheeseen

arvoisa puhemies

paikallista väkeä käytetään korkeintaan aputyövoimana

niin kuin ainakin edustajat koskinen ja zyskowicz täällä ovat maininneet todellakin oikeusprosessuaalinen reformi on äärimmäisen välttämätön

mutta tällä tavoin kun kansan laajoja kerroksia koulutettaisiin muuhunkin kuin vain luku ja kirjoitustaitoon ammattiosaamiseen syntyisi keskiluokkaa ja sitten päästäisiin entistä enemmän omavaraisuuteen ja vaurastumiseen

tämähän väljentää lain henkeä esimerkiksi puhutaan tyyliin sosiaali ja terveydenhuollon toimintayksikköjen tulisi tiedottaa asiakkailleen ja potilailleen muistutusmenettelyn käytöstä ja käsitellä tehdyt muistutukset asianmukaisesti kohtuullisessa ajassa

valitettavasti kyllä minussa pessimisti sanoo että tämä lakikokonaisuus jää kuolleeksi kirjaimeksi mikäli rahoitusta ei löydy ja yhtä lailla pessimisti näkee että on hyvin todennäköistä että seuraava hallitus joutuu tätä lakikokonaisuutta päivittämään

olemme tilanteessa jos mitään radikaaleja uudistuksia ei tehdä jossa olemme nakertamassa oikeusvaltion perusteita

eikö tämä olisi viisas tie

mutta äsken ministeri jo viittasi aivan oikein tähän modernin teknologian laajamittaisempaan hyödyntämiseen oikeusprosesseissa

tästä olen samaa mieltä edustaja niikon kanssa että määräaika olisi parempi kuin tämä kohtuullinen aika

arvoisa puhemies

ja tämä jatkuu vielä että muistutuksiin tulisi antaa kirjallinen perusteltu vastaus

aina silloin tällöin kansalaiset oikeutetusti ihmettelevät miten laki voi olla tällainen ja eihän tässäkään tämä lain henki ole sellainen vaan juuri tämä lakiehdotuksen perustelussa oleva asia saattaa sitten jättää tällaisen porsaanreiän

arvoisa puhemies

kysynkin kun näihin sinänsä välttämättömiin investointeihin lähdetään turvataanhan se että on myös riittävästi virkoja tekemässä työtä

silloin kun tämä prosessi oli käynnissä puhuttiin siitä että perustetaan nämä liikenteenvalvontayksiköt ja sitä kautta liikennevalvonta ynnä muut liikkuvalle poliisille kuuluneet tehtävät jatkuvat entiseen tapaan

minusta sen pitäisi olla muuta kuin haaveilua siitä että viedään yhdessä lepikon torpan multaa moskovaan

mutta kun olen itsekin paljon poliisimiesten kanssa ollut keskustelussa jatkuvana palautteena on tullut sitä että käytännössä liikennevalvonnalle on entistä vähemmän aikaa ja sellaisia asioita mitkä käytännössä eivät liikennevalvontaa ole kuitenkin kirjataan liikennevalvontatehtäviksi

toivoisinkin että ministeri orpo voisi vastata mikä on se reaalinen tilanne nyt kun on jo ensimmäisiä tuntumia liikkuvan poliisin lakkauttamisesta

mitä palautetta on ministerin korviin kantautunut

huomasin kyllä edustaja kokon sohaisseen melkoista muurahaispesää ja totta on että pekkaspäivät näkemykseni mukaan ovat osa palkkaa koska ne vaikuttavat esimerkiksi tuleviin eläkkeisiin ja että aikoinaan kun pekkaspäivät tulivat niillä haluttiin kompensoida ylisuuria palkankorotusvaatimuksia

arvoisa puhemies

lasten parissa työskentelystä on liikaa järkyttäviä tapauksia joilla on ollut hirvittäviä seurauksia yhtäältä emotionaalisella tasolla kun nuori elämä on mennyt rikki kenties loppuiäksi yhtäältä vanhemmat eivät ole enää tämän jälkeen kun he ovat lukeneet ja kuulleet tällaisista tapauksista lähettäneet nuoria hyvien harrastusten pariin

arvoisa puhemies

valtion omaisuuden myynnissä on monta ulottuvuutta

yhtäältä niin kuin altian kohdalla on kysymys symboliarvoista välillä voi olla kysymys huoltovarmuudesta monista tekijöistä mitä ei lyhyen tähtäimen tuotto odotuksilla voida ratkaista